näitä vakuuksia jotka eivät ole läpinäkyviä jotka eivät ole perusteltuja ja joista ei ole varmuutta että niistä on hyötyä niitä me emme hyväksy

valiokunta korostaa että suomen tulee omassa turvallisuuspolitiikassaan ottaa tämä kehityssuunta huomioon ja sisällyttää sitä koskevat arviot ja suunnitelmat seuraavaan turvallisuus ja puolustuspoliittiseen selontekoon

valiokunta korostaa tp utvan ja eu ministerivaliokunnan roolia strategisten linjausten tekemisessä ja toteaa että eu koordinaatiota tulisi käyttää aktiivisemmin kehityspoliittisen johdonmukaisuuden vahvistamiseksi

nythän eukin on tehnyt sinänsä hyviä päätöksiä näistä ikään kuin taakanjaoista

apua annettaessa ja pyydettäessä on otettava huomioon ykn peruskirjan päämäärät ja periaatteet ja muut suomea velvoittavat kansainvälisen oikeuden säännöt

arvoisa herra puhemies

suomen linja on jo pitkään ollut että meidän näkökulmastamme eun keskinäisellä avunantolausekkeella on vahva turvallisuuspoliittinen merkitys

selonteosta ei käy ilmi onko eussa arvioitu keski afrikan tasavallan aikaisempaan kehitykseen ja vakauteen vaikuttaneita tekijöitä

valiokunta pitää suomen ulko ja taloussuhteiden edistämisen kannalta keskeisenä tavoitteena eun ja yhdysvaltojen välisen kauppa ja investointisopimuksen aikaansaamista

arvoisa herra puhemies

murteet nimistö nämähän ovat rikkautta kauniissa kotimaassamme mutta eun sylttytehtaalta tulee integraatiota direktiiviä sanktiota

se tulee olemaan vakava asia jos siihen ajaudutaan ja tietysti oikea tapa alun perin mutta se on nyt jälkiviisautta

eläke ja työvuosien nostaminen on hyväksyttävä tavoite

lakiehdotuksen mukaan päätöksen avusta tekisi valtioneuvoston yleisistunto tai tasavallan presidentti valtioneuvoston ratkaisuehdotuksesta perustuslaissa säädetyn toimivallanjaon mukaisesti

kun nyt ollaan aloittamassa uusi eu kriisinhallintaoperaatio olisi ollut perusteltua arvioida syvällisemmin epävakauteen johtavia syitä ja sitä miten esimerkiksi eun kehitysyhteistyöllä voitaisiin paremmin vaikuttaa kestävien ratkaisujen aikaansaamiseksi

meillä on aika lailla kansainvälisesti hyviä päätöksiä olemassa mutta niitä päätöksiä eivät syystä tai toisesta suuret valtiot etunenässä ole laittaneet toimeen

myös afrikan merkitys euroopan turvallisuudelle korostuu

kansa on ymmällään mitä nämä tällaiset ovat

yhteistyöpaineita lisäävät puolustusbudjettien pieneneminen ja yhdysvaltojen kiinnostuksen siirtyminen aasiaan ja ilmeinen halu siirtää alueellista turvallisuusvastuuta eurooppaan

oli iloinen ja hyvä asia että eilen saatiin tieto siitä että iso investointi tulee keski suomeen mutta ministeri vapaavuori kyllä te vähän röyhistelitte hallituksen puolesta liikaa

olisi ollut freedom to fail islannin mallin mukaan että jos et pysty hoitamaan velvoitteitasi niin sitten menet maksukyvyttömyyden kautta konkurssiin mutta tällä hetkellä se ei ole paras mahdollinen tilanne

arvoisa herra puhemies

kiitos pääministerille katsauksesta

eikö pikemminkin tällaisena aikana kun perusarvot nousevat pidä satsata kieleen ja mieleen ja sivistykseen ja päinvastoin lisätä resursseja nimenomaan kotimaisen ilmaisuvoiman välittämisen rakkauden huomioon ottamisen parantamiseksi eikä kutistaa ja ajaa tällaista neuvontaa alas

siihen liittyy myös kriisinhallinta kansainvälinen harjoitustoiminta kehitysyhteistyö monenkeskinen yhteistyö eussa ykssa kansainvälisissä järjestöissä ja kansalaistoiminnassa

tämä on erittäin arvokasta että tasavallan presidentti hallituksen ulko ja turvallisuuspoliittinen valiokunta ja eduskunnan ulkoasiainvaliokunta ovat olleet tässä samalla linjalla

ulkoasiainvaliokunta peräänkuuluttaa konkreettisia toimenpiteitä jotta kehitysyhteistyö nykymuodossaan käy pitemmällä aikavälillä tarpeettomaksi

eilen saimme hämmästyttäviä uutisia metsosta joka tuottaa voittoa jakaa samaan aikaan osinkoja ja nyt meinaa potkia ihmisiä pellolle

tasavallan presidentin ja valtioneuvoston välinen toimivallanjako on kirjattu esitysluonnokseen toistamalla perustuslakivaliokunnan lausuntokäytäntöä

eiköhän se ollut tämä firma joka uskoo suomeen ei se välttämättä hallitukseen usko vaikka voihan se siihenkin tietysti uskoa paremman puutteessa

valiokunta katsoo että suomen tulee arvioida rakenteellisen yhteistyön lisäarvoa ja osallistumistarvetta muuttuvassa turvallisuusympäristössä koska myös turvallisuus ja puolustuspolitiikassa eritahtinen kehitys on todennäköistä

ulkoasianvaliokunta korostaa että suunniteltaessa kriisinhallintaoperaatioita ne tulisi integroida eun ja suomen muuhun toimintaan operaatioalueilla

mutta kun puhuitte tästä harjoitustoiminnasta niin on syytä erottaa nämä sotilaalliset harjoitukset ja sitten tämä niin sanottu cmx joka on paljon ollut esillä

mitenkä ihmiset pysyvät työkykyisinä sekä fyysisesti että henkisesti

tällaisia toimenpiteitä ovat muun muassa kokonaisvaltainen lähestymistapa yksityissektorin roolin vahvistaminen apuriippuvuuden analysointi ja maakohtaisten exit strategioiden laatiminen ja valiokunta korostaa erityisesti tyttöjen koulutuksen merkitystä kestävän kehityksen pilarina sekä maaseudun kehittämistä

mutta miten te voitte sanoa sitä että tämä on teidän ansiotanne mutta silloin kun teillä oli stx teidän pöydällänne niin se ei olisi ollut teidän vikanne

valiokunta korostaa kansainvälisen verkottumisen ja yhteistyön tärkeyttä koska keskinäisriippuvuuksien vuoksi sotilaallinen liittoutumattomuus ei käytännössä ole enää täysin mahdollista

eduskunnan rooli avunantotilanteissa on tietenkin ollut yhtenä keskeisenä kysymyksenä lakiehdotusta valmisteltaessa

valiokunta on huolissaan eun kriisinhallinnan tehokkuudesta

onneksi kuitenkin muun muassa raimo vistbackan vuoksi nämä leikkaukset voitiin estää mistä edustaja rajamäkikin on samaa mieltä

on selvää että mitä pitempään kriisi keski afrikan tasavallassa jatkuu sitä vaikeampaa on palauttaa luottamusta eri ryhmien välillä

meillä on ja pitää olla vastakin vahva ja osaava ulkoasiainhallinto ulko ja turvallisuuspolitiikan ja diplomatian toimeenpanossa

mitä hallitus on tehnyt ja aikoo tehdä että nimenomaan tämä työssäjaksaminen etenkin mielenterveyspuolella paranee

eduskunta kytkettäisiin päätöksentekomenettelyyn jos avun antaminen tai pyytäminen sisältäisi sotilaallisten voimakeinojen käyttöä

kansainvälistä verkottumista ja kansallista riippumattomuutta olisi valiokunnan mielestä tullut analysoida syvemmin selonteossa

mikäli suomelle tulee pyyntöjä esimerkiksi auttaa rajavalvonnan osalta rauhan rakentamisessa niin ollaanko tässä myöntyväisiä

tilanteiden ja uhkien ennakointi ja niihin etukäteen valmistautuminen ja vaikuttaminen ovat keskeinen osa toimintalinjaamme

minä kysyisin totta kai se on tärkeää että uusiin yksityisen sektorin työpaikkoihin investoidaan minulla oli eilen vieraana täällä helsingin työttömiä

kehityspolitiikan lähtökohtana tulee olla kehitystarpeiden tunnistaminen ja ennen kaikkea kumppanimaan poliittinen sitoutuminen tavoitteiden toimeenpanoon

valiokunta katsoo että suomen keskeinen tavoite on kansallisten ulkopoliittisten intressien toteutuminen joko kahdenvälisesti tai eu tasolla

tässä yksi mittari on aina ikävällä tavalla hyvä

kuka oli silloin vahtivuorossa kun tämä direktiivi eussa valmisteltiin ja pantiin toimeen

tämä tapahtuisi kuulemalla eduskunnan ulkoasiainvaliokuntaa

eun ja naton kanssa tehtävän yhteistyön lisäksi tulisi pohjoismaisen yhteistyön tiivistämiseksi esittää konkreettisia tavoitteita

nyt kun on puhuttu paljon ukrainan kriisin alusta niin viime hallituksen aikana on harjoiteltu ukrainan kanssa cmx operaatiossa

operaation käynnistäminen olisi siksi kiireellistä

mutta samaan aikaan koko eurooppa miettii kuinka pörssipelureita ja joukkovelkakirjoihin sijoittaneita pelastetaan kun pitäisi miettiä kuinka luodaan uutta kasvua ja uutta työtä

erityisesti haluaisin kysyä mitä toimenpiteitä hallitus on valmis tekemään humanitaarisen avun vuoksi koska siellä etenkin naiset lapset vanhukset ja vammaiset kärsivät

se mikä osa nuorista pystyy asepalvelukseen kertoo aika paljon tästä asiasta

jos päätös koskee erityisen vaativaa tilannetta valtioneuvoston olisi kuultava koko eduskuntaa antamalla sille asiasta selonteko

kuka on ollut ennen rikkidirektiiviä tekemässä sitä pohjatyötä jotta on tämä pystytty tekemään

ulkoasiainvaliokunta pitää erittäin huolestuttavana että eun jäsenvaltioilla ei ole halua eikä valmiutta tarjota joukkoja operaatioon ulkoasiainneuvoston yksimielisestä päätöksestä huolimatta

tämä ei tarkoita että pitäisimme yllä uhkakuvia puhumattakaan että lietsoisimme konflikteja

laki sisältäisi säännökset myös kiireellisyysmenettelystä sellaisia tilanteita varten joissa päätöstä ei ole mahdollista tehdä riittävän nopeasti erittäin kiireellisessä ja vakavassa tilanteessa

tarvitsee olla ennakkovaikuttamista jotta sellaisia direktiivejä jotka eivät ole isänmaan edun mukaisia ei päästetä tulemaan

päinvastoin vakaus ja turvallisuuden vahvistaminen edellyttävät että toimintalinjamme on etukäteen selkeä ja vahva puolustuskykymme on muiden tiedossa

edustaja tuomioja tuntee tämän taustan erittäin hyvin

silloin kun tämä sopimus tehtiin niin laittomasti valtiovarainministeri salasi nämä asiakirjat jotka vasta oikeuden päätöksellä jotka vasta oikeuden päätöksellä tulivat julkisiksi

suomen lisäksi vain ranska joka voidaan katsoa kehysvaltioksi viro latvia puola espanja romania luxemburg unkari ja bulgaria ovat ilmoittaneet osallistuvansa

silloin kun tätä lauseketta aikanaan tehtiin ja sitten myöhemmin ajateltiin että esimerkiksi suomelle ja ruotsille kun ovat sotilasliittoihin kuulumattomia maita tämmöisen avunantolausekkeen sisältö ei merkitse sitä että joudutaan peruspuolustusratkaisua muuttamaan

nyt kun ilmiselvästi euroopan unionin kelvottomasta taloudenpidosta johtuen myös suomi joutuu ottamaan taloudellisia iskuja vastaan eikö olisi kohtuullista että nimenomaan tässä tilanteessa elvytettäisiin satsaamalla ratoihin teihin myös sorateihin ja väyliin ja myös siihen edustaja backman huusi tuolta väliin että rakennettaisiin se tie siellä savonlinnassakin loppuun asti eikä niin kuin nyt tällä hetkellä kun tuodaan sieltä tiekoneet pois

arvoisa puhemies

puhumme oikeusvaltioista korruptionvastaisuudesta ihmisoikeudesta myös naisten ja tyttöjen oikeudesta

nyt kun demokratia on voittanut korkeimman hallinto oikeuden päätöksellä hallituksen hölmöilyn me tiedämme että tässä vakuussopimuksessa ei mainita vakuuksista sanaakaan kyseessä on total return swap suomeksi luottojohdannaisiin perustuva järjestelmä

siksi meillä on oltava vahva puolustuspolitiikka ja kansallinen puolustuskyky

valiokunta tukee suunnitellun kyberturvallisuuskeskuksen perustamista viestintäviraston yhteyteen

arvoisa rouva puhemies

on täysin selvää että eduskunta ja hallitus kokonaisuudessaan ajavat suomen etua eivätkä suostu velkaleikkauksiin

millä tavalla hallitus viestittää suomalaisen ihmisarvokäsityksen että jokainen elämä jokainen ihminen on arvokas myös tytöt

arvoisa herra puhemies

eduskunnalle on annettu selonteko suomen osallistumisen jatkamisesta ja vahvistamisesta turvallisuussektorin koulutusyhteistyössä irakissa

ainoita lohtuja tämän päivän uutisissa oli lupaus että pääkonttori jää tuonne espooseen

kahdenvälinen ja monenkeskinen puolustusyhteistyö on tärkeä osa tämän kyvyn ylläpitoa kehittämistä ja ennaltaehkäisyä

kokonaisarvio on välttämätön jotta kehityspolitiikkaa voidaan tehostaa ja uudistaa vastaamaan paremmin toimintaympäristön muutoksia

niissä maissa joissa suomi muun muassa tekee kehitysapua on tapahtunut kauheita asioita

tämä arvoisa puhemies osoittaa että eulla ei edelleenkään ole riittävää poliittista halua ja kykyä huolehtia tehokkaasti kriisinhallintatehtävistä unionin turvallisuuden vahvistamiseksi

ja toinen asia mitä edustaja tuomioja sanoi

onko hallitukselta tulossa päätöksiä erityisistä tukitoimialueista salo on tällä hetkellä erityisen tuen piirissä jo oulun seudulle ja muualle

valiokunta muistuttaa että kyberympäristö on myös mahdollisuus jota voidaan hyödyntää muun muassa kasvun kilpailukyvyn ja innovaatioiden tukemiseen

kivittämisiä kunniamurhia

tämän vuoksi ulkoasiainvaliokunta edellyttää että seuraavan vaalikauden alussa eduskunnalle annetaan riippumattomaan arvioon perustuva selvitys jossa arvioidaan perinteisen kehitysyhteistyön uudistamista ja vaihtoehtoja kehitysmaiden tukemiseksi ja köyhyyden vähentämiseksi

koulutusoperaatio on osa isilin vastaisen kansainvälisen yhteenliittymän toimintaa ja vastaus ranskan avunpyyntöön

tällaisia ei kerta kaikkiaan saa hyväksyä

apu voisi kuitenkin sisältää sotilaallisten voimakeinojen käyttöä sellaisessa hyvin poikkeuksellisessa tilanteessa jossa se olisi välttämätöntä suuren ihmismäärän henkeä tai terveyttä välittömästi uhkaavan vaaran torjumiseksi

meillähän kriisinhallintamäärärahat ovat jossain määrin samanlaisia kuin työttömyysmäärärahat ja muut että niitä on vaikea ennakoida

millä tavalla hallitus ottaa huomioon ja miten se viestittää näille hallituksille ja projekteille joissa suomi on mukana että tällaista ei kerta kaikkiaan saa tapahtua

valiokunnan saaman selvityksen perusteella tulevaisuudessa turvallisuuspolitiikassa korostuvat yhä enemmän geopoliittiset tavoitteet ja valtioiden yhteiset alueelliset intressit esimerkiksi arktisella alueella tai itämerellä eikä niinkään se mihin järjestöön kukin maa kuuluu

niiden mukanaolo johtuu siitä että kreikan lainoihin jotka on laskettu liikkeelle englannin lain alaisuudessa sisältyy panttaamiskieltolauseke

sitten pienyrittäjyys on se mitä kautta suomi nousee

kyberturvallisuudesta puhuttaessa on kiinnitettävä erityistä huomiota perusoikeuksien toteutumiseen sekä yleisen tietoisuuden lisäämiseen tietoturvariskeistä

uhkakuvien muuttuessa ja monimutkaistuessa selonteossa korostetaan ulkoisen ja sisäisen turvallisuuden välistä yhteyttä

keski afrikan tasavallan tapainen konflikti ja eu operaatioiden tavoitteet ovat kiistattomasti sellainen tilanne jota varten taisteluosastot perustettiin mutta nykyinen taisteluosastokonsepti ei ole tehokas eikä riittävän nopea eun kriisinhallinnan välineenä

niitä voidaan lisäbudjeteilla hoitaa

arvoisa herra puhemies

eikö tämä olisi nyt paikallaan että ne tiet jotka ovat rakenteilla rakennetaan loppuun eikä niitä jatketa sitten vuonna ö

on luonnollisesti selvä että ruotsin kielellä pitää pystyä asioimaan oikeusasteissa mutta ei ole mitenkään perusteltua että alemmilla pisteillä ruotsinkieliset pääsevät opiskelemaan lakia tai monia muita asia alueita yliopistossa kuin suomenkieliset

ja sitten tietysti ikävä kyllä kun leikkaukset ovat koskeneet kaikkea meillä täytyy olla myös sitten kykyä priorisoida niitä resursseja mitä meillä on esimerkiksi näihin edustaja tuomiojan mainitsemiin kipukohtiin

kertokaa nyt arvoisa pääministeri suomen kansan kuullen kun sopimuksessa ei ole sanaa vakuus niin mitä siinä on total return swap luottojohdannainen ja mikä se on

tällöin päätöksen tekisi tasavallan presidentti puolustusvoimain komentajan esittelystä siten että puolustusministerin tulee olla läsnä ja lausua käsityksensä asiasta

kehitysyhteistyön pysyviä vaikutuksia voidaan asiantuntijoiden mukaan arvioida ainoastaan pitkällä aikavälillä

tätä kautta